arvoisa puhemies

lopputulemana on se että ihmiset ovat pystyneet ostamaan turvallisempia autoja jotka kuluttavat vähemmän ja ovat ilmaston kannalta parempia

tietenkin kuulostaa hyvältä puhua elvytyksestä ja se ei periaatteessa ole väärin mutta se edellyttää erilaisia rakenteita yhteiskuntaan jotta se elvytysraha alkaa poikia ja kasvaa korkoa

kun liikkuva poliisi lakkautettiin niin yhtenä perusteena oli se että poliisijohto saa näin ollen enemmän resursseja kohdentaa poliisivoimia sinne missä niitä kulloinkin tarvitaan

kuitenkin kaiken sen tiedon varassa minkä itse olen yrittänyt lukea ja kuunnella on näkemys se että nykyteknologialla nämä ympäristövaikutukset ovat huomattavasti parempia kuin ennen eli tämäkin asia nyt on sitten hallussa

mitä tulee sitten tähän autoverotukseen yleensä niin kyllä minun täytyy tämän kehumisen myötä myös todeta että autoverotuksella on suomessa äärimmäisen synkkä historia

olisiko järkevämpää hieman ottaa takapakkia avata tämä sähkömarkkinalaki ja antaa näille alueellisille sähköyhtiöille itse mahdollisuus ja keino keksiä se tapa millä he parantavat sähkön toimitusvarmuutta

minä toivoisin että arvoisa valtiovarainministeri arvioisi vähän mitä tälle todelliselle ongelmalle voidaan tehdä koska se vienti tuo meille sen elintason ja arvonlisän ja nyt tämä vienti sakkaa ja se ei toimi sen takia kun meillä on globaali hintataso mutta lokaali kustannustaso

onko tämä ministeri oikea tulkinta vai onko poliisin ylin johto tehnyt väärän tulkinnan

kertaakaan ei ole korkein hallinto oikeus antanut muutosoikeutta kenellekään jotta tullin tekemä virheellinen hallintopäätös olisi hallintolainkäyttölain nojalla peruttu

ja kiitän perussuomalaisia tästä autoverolinjauksesta

siellä on sata turvesuota joista vapo sanoo suoraan että niillä on ongelmia siellä on ympäristöongelmia ja vesistöongelmia tullut mutta heidän nykysuunnitelmansa ovat sellaisia että niissä pitäisi ottaa vahvasti huomioon vesistöt ja ympäristö

minusta tämä on hyvä asia ja sen takia on hyvä antaa myös kiitos silloin oppositioedustajalle joskin se kiitos oli kyllä piilotettu sitten muun ehkä hallituksen linjauksen moittimisen sekaan mutta joka tapauksessa

jos perusteiden pitää olla erityisen suuret niin kuin laki määrää niin en ymmärrä miten voi jostakin löytyä suurempia perusteita kuin se että kyseessä on jäsenvaltiorikkomus ja kyseessä on korkeimman oikeuden mukaan valtion vahingonkorvausvelvollisuus

kiitos

sitten haluaisin vihreille sen verran sanoa että jos te haluatte kivihiilen veroa nostaa niin minun käsittääkseni se ei kovin paljon vaikuta sähköntuotantoon koska sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia

en usko että kovin paljon suurempia ja tavallaan raskaampia perusteita löytyy että ihmiset olisivat saaneet rahansa takaisin jotka heiltä on lainvastaisesti ja euroopan yhteisön säännöstöjen vastaisesti kerätty

mutta varsinaisesti haluaisin sanoa että on olemassa se mahdollisuus että liuskekaasu muuttaa energiapolitiikan kansainvälisiä hintoja

mutta tämä on hirveän tärkeä linjakysymys sen takia että jos vihreät haluavat nostaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia niin minun mielestäni se linja ei ole oikein

se saattaa eri mekanismien kautta aiheuttaa myös sen että kivihiilen hinta laskee ja se saattaa olla este suomalaisen metsäteollisuuden ja metsäbioenergian käytölle

arvoisa puhemies

kun me suomessa olemme nostaneet veroja jotta julkinen sektori pyörii ja samanaikaisesti jatkuvasti nostamme asumisen ja liikkumisen kustannuksia niin se heikentää tavallisen kuluttajan ostovoimaa merkittävästi ja nämä kaksi linjaa ovat osittain molemmat vääriä

sen takia nämä logistiset järjestelmät logistiset kustannukset ja kaikki asfalttipohjaiset terminaalit minne saadaan kerättyä puuta ja missä pitää huolta sen laadusta ovat äärimmäisen tärkeitä

vaikka se onkin kohtalaisen pieni siinä on selvä linja jota meidän täytyy jatkaa jotta suomessakin ihmiset saavat sitten turvallisempia ja halvempia autoja ostaa

palkka ale on jo sanana hyvin vaarallinen koska se ei toimi tällaisessa tilanteessa ja ihmiset kuitenkin ovat mitoittaneet tulevaisuutensa siihen että he pystyvät lyhentämään velkaa pystyvät elämään

minun mielestäni on äärimmäisen hyvä asia jos poliittisilla päättäjillä riittää rohkeutta muuttaa hieman niitä päätöksiä mitä on tullut tehdyksi

jatkossa seuraava eduskunta kun se täällä talouspolitiikkaa ja muuta politiikkaa sitten kehittelee toivottavasti oikeaan suuntaan joutuu väistämättä puuttumaan julkisen hallinnon kulurakenteeseen koska veronkorotusten tie on kuljettu loppuun

mitä tulee sitten tähän korkeaan verotukseen yleensä niin kun täällä monet kantavat huolta siitä että täällä kalliita autoja jotkut ostavat niin täytyy muistaa että kalliista autoista yhteiskunta saa paljon veroja

arvoisa puhemies

käytän tämän puheenvuoron vähän niin kuin yleispuheenvuorona ihan senkin takia että täällä on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja edelleen paikalla

jo nyt tapahtuu sellainen että kun tämä autoverotus on liian korkea niin ihmiset ostavat ulkomaille näitä kalliita autoja ja jokainen veroeuro jää suomeen saamatta

eräs toinen liikenneministeri sen aikanaan toteutti ja ehkä ei silloin ollut kovin paljon varaa kuunnella kun todettiin että tässä on suuri vaara että ajokortti nousee varsinkin vähävaraisille liian kalliiksi ja niinhän siinä sitten kävi

mutta hyvät kollegat arvoisa puhemies kiitän hyvästä yhteistyöstä ja minulle tämä puheenvuoro on sillä tavalla mieluinen että olen itse kuulunut siihen rintamaan joka on halunnut viedä energiapolitiikkaa aivan uuteen suuntaan ja se suunta on kotimaiset polttoaineet ja kotimainen työllisyys

kun jo tänä päivänä meillä on tiettyjä rajoitteita kunnanhallituksen kokoonpanon suhteen meillä on tasa arvolain kiintiösäännökset jotka ovat hyvä asia ja joita noudatetaan toimielintä kasattaessa niin pitäisikö meidän harkita että me asetamme rajoitteita sille kuka voi johtaa kunnanhallitusta ja olla tavallaan kaupunginjohtajan tai kunnanjohtajan esimies

se on hyvä asia ja vielä kerran on varmaan syytä kiittää siitä hienosta mietinnöstä minkä olitte tehneet koska siellä yksityiskohdat joita en käy toistamaan oli äärimmäisen hyvin ja ymmärrettävästi tuotu esille

se toimii myös tässä autoverotuksen kohdalla

eli minun mielestäni tämä on vain hyvä kulttuuri koska jokainen meistä tekee virheitä ja jos ei satu ihan kerralla kohdalle niin tullaan tänne pönttöön ja korjataan ja sitten viedään valiokuntaan ja tehdään lopulliset päätökset

se mitä täällä on esitetty näistä nollapäästöisistä autoista on linjana erittäin hyvä mutta se täytyy todeta puhuttaessa esimerkiksi sähköautoista että ne eivät toimi tuolla pitkien etäisyyksien suomessa

kyllä tällaisen täytyy jo jollakin tavalla vaikuttaa senaatti kiinteistöjen liiketoimintaan ja siihen filosofiaan millä he sitten tulevat harjoittamaan liiketoimintaansa

kun täällä jutellaan paljon autoverosta ja muusta niin minun mielestäni olisi aika oleellista huomata että suomi ei ole suljettu yhteiskunta silloinhan teidän oppinne pelaisivat sataprosenttisesti

mitä tulee tähän verotukseen yleensä niin sen haluaisin sanoa että minä en tiedä onko täällä joku joka tietää mikä tänä päivänä on pörssiyhtiöiden todellinen veroaste

mutta se mistä halusin itsekin keskustella on ehkä yksi eniten palautetta saaneista asioista mitä lyhyen kansanedustajan urani aikana on ollut ja se oli juuri tämä kilometrikorvausten verovapauden leikkaaminen

arvoisa puhemies

silloin siinä tapahtuu semmoinen ilmiö että jos niitä kohtuuttomasti aletaan suosimaan niin silloin me jälleen törmäämme aika pahaan yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelmaan sillä täällä sähköautolla pärjää mutta muualla suomessa ei

edustaja pekkarinen on sinänsä oikeassa että päästökauppa on hieman eri asia ja kun sähköntuotannon polttoaineita ei veroteta niin tämä mekanismi on hieman toisenlainen

arvoisa puhemies

kuinka paljon tänä päivänä virossa on suomalaisia yrityksiä

ja voidaanko näitä tavallaan säännöksiä viedä niin pitkälle että jopa kansanedustajan oleminen kunnanhallituksen puheenjohtajana sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana tai maakuntahallituksen puheenjohtajana kyseenalaistettaisiin ja perusteena olisivat ajankäyttö ja mahdollisuudet hoitaa huo lella sitä työtä

arvoisa puhemies

ja se ei lopu siihen että ne ovat suomalaisia yrityksiä ja toimivat sen maan lain alla vaan siellä on aika paljon ihmisiä jotka menevät sinne asumaan ja ostavat sieltä autoverottomia autoja

jos kaikki nämä rahavirrat katsoo ja laskee yhteen niin joka neljäs euro taitaa jo sitten mennä valtiolle niin että sinänsä valtiovarainministeriön näkökulmasta on ymmärrettävää että he ovat tällaista liiketoimintaa pitäneet yllä

minusta on kyllä todella hyvä että se tässä nyt perutaan koska se oli sellainen juttu se ylikompensaatio jota väitettiin olevan että kyllä suomalainen autoverotus pitää siitä huolen että auton hinta varsinkin sellaisen auton hinta jota paljon ajava joutuu käyttämään ei aiheuta missään olosuhteissa ylikompensaatiota

parantamisen varaa on toki aina mutta on hieman kohtuutonta jopa loukkaavaa moittia niitä henkilöitä jotka tekivät yötä päivää vaarallista raivaustyötä

minä luulen että kenelläkään meillä ei ole viisautta täällä lähteä suoralta kädeltä sanomaan mikä vaikuttaa ja millä tavalla pitäisi jotain veroa lähteä siirtämään ja mihin suuntaan mutta luulisin näin että se kaikkein tärkein on se että yrityksillä on kuitenkin usko tulevaisuuteen ja niillä on oma pääoma koska rahoitus on koko ajan kallistunut

se muuttuu joka päivä epäoikeudenmukaiseksi tavaksi tavallaan kerätä polttoaineverotuksen kautta veroa yhteiseen kassaan

jotenkin liian kova veropolitiikka johtaa siihen että ne ihmiset jotka kykenevät maksamaan veroja ajautuvat täältä pois

mutta jos hieman katsoo laajemmin niin viime päivinä on puhuttu moraalista veronkierrosta ja verosuunnittelusta ja nyt menee vähän sekaisin onko joku asia sellainen joka on sallittu valtiolle ja kunnalle ja työeläkeyhtiöille mutta ei ole yksityiselle ihmiselle sallittua

omasta mielestäni nämä rantarakentamisen poikkeamisluvat kuntiin ovat erittäin hyvä ja tervetullut uudistus ja omasta mielestäni sillä ei ole mitään tekemistä minkään vireillä olevan hallinnonuudistuksen kanssa koska nämä siirretään kuntiin ja siihen ei vaikuta mikään maakunnallinen uudistus

tämäkin asia kannattaisi ottaa huomioon

ihan semmoinen yksi kohta vaikka sanoinkin että tämä hallituksen esitys on hyvä mikäli veroja pitää kerätä enemmän niin kuin pitääkin jota voi tietenkin hieman arvioida on tämä mankala sähköön ulottuva vero sen takia että meidän ei tänä päivänä pitäisi teollisuudelle asettaa enää lisää rasitteita

ilmeisesti pitäisi ainakin harkita että tähän suuntaan me sitä veisimme koska kuitenkin nämä yrityksen investoinnit ovat tae siitä että ne pärjäävät tulevaisuudessa yritys joka ei investoi kuolee pois ja pystyvät työllistämään ja sitä kautta saadaan verotuloja

ehkä tasapuolisuuden vuoksi olisi hyvä tarkastella valtion toimintoja ja erityisesti niitä toimintoja mitä valtio harjoittaa osakeyhtiömuodossa tai jossakin muussa muodossa sillä oma käsitykseni ainakin tähän saakka on ollut se että valtion toiminnan pitäisi olla veronmaksajille ja kansalaisille esimerkillistä

mutta kun ajatellaan suomalaista kulutusyhteiskuntaa ja työllisyyttä ja palvelualoja ja tavaranmyyntiä ja kaikkea muuta siihen liittyvää toimintaa niin kyllähän suomen hyvinvointi on ollut muutamat viime vuodet kotimaisen kulutuskysynnän varassa

tämän hetken käytäntö minkä takia puollan tätä hallituksen esitystä on se että asiakas ei oikeasti aina tiedä missä lupaprosessi menee

tässäkin on riskinsä sitä kautta että kalliin maakaapeloinnin kustannukset tulisivat väistämättä kuluttajien maksettavaksi siirtohintojen kohtuuttoman nousun kautta

arvonlisäverot ja muut eivät tule kotimaahan

mutta tämä varsinainen palkka ale ja vastaavat puheet ovat minunkin mielestäni hieman vaarallisia koska ne saattavat avata kehityksen jossa me pahalla tavalla lähdemme syömään ostovoimaa yleistä kulutusta ja yritysten toimeentuloedellytyksiä

kyllä tämä eri mekanismien kautta nyt tulee omalla tavallaan asettamaan teollisuudelle lisärasitteita koska tavallaan heidän sähkönsä hinta tulee nousemaan

minun käsittääkseni valtio kunnat ja työeläkeyhtiöt käyttävät surutta velkavipua erilaisia omaisuusjärjestelyjä tehdessään yhtiöittämisen yhteydessä

tänä päivänä maakuntayhtiöillä siirtohinnat ovat luonnollisista syistä korkeammat kuin kaupunkisähköyhtiöillä ja tämä on maatiloille ja monille siellä toimiville yrityksille kilpailukykytekijä

itse mietin sitä että mitä tässä nyt todellisuudessa tapahtuu koska tämä erittäin hyvä maltillinen keskitetty palkkaratkaisu tietyllä tavalla syö ihmisten palkankorotuksia mikä on tietenkin kilpailukyvyn näkökulmasta tärkeää

kun me lähdemme arvioimaan lentoliikennestrategiaa ja lentokenttien toimivuutta eri puolilla suomea niin sitä ei voi tehdä yksinään ellei siihen samalla ota raideliikenteen kehittämisstrategiaa mukaan ainakin jollakin tavalla koska me joudumme sitten arvioimaan mitä liikennemuotoa missäkin osassa maata kehitetään

nyt tämä asia selkiytyy ja minun mielestäni kunnassa on se tietämys mikä liittyy rakentamiseen ja kunnan sisällä rakentamiseen

jos me itse aiheuttaisimme lainsäädännön kautta hyvää tarkoittaen sen että hinnat nousevat hyvin paljon erityisesti siirtohinnat niin sehän tarkoittaisi että sähkölaskun hinta nousee

juuri tämmöistä normien purkua ja byrokratian yksinkertaistamista pitää viedä eteenpäin

se tosin johtaa siihen että monissa kunnissa joudutaan tuloveroprosenttia nostamaan niin kuin nyt viime päivinä on nostettu mutta tämä esitys kuitenkin takaa ostovoiman säilymisen sitä kautta että me alennamme palkkaverotusta ja erityisesti alennamme sitä myös kunnallisverotuksen kautta pienituloisille

kun tähän veronmaksun välttämiseen liittyvät sitten holdingyhtiöt hollannissa ja luxemburgissa niin on jotenkin kaksinaismoraalia sitten että joku yksittäinen ihminen tuomitaan verosuunnittelusta joka ei ole laitonta mutta sitten kukaan ei tässäkään salissa meinaa puuttua valtion työeläkeyhtiöitten ja kuntien toimintaan joka käytännössä on aivan eri mittaluokan tuomittavuusasteella katsottavaa kuin yksityisen henkilön tekemänä

raideliikenne on aivan erinomainen muoto liikuttaa nopeasti ja tehokkaasti ja ilman päästöjä ihmisiä ja sen takia lentoliikennestrategia ja raideliikennestrategia pitäisi periaatteessa aika pitkälle samalla kertaa käsitellä

tätä kautta sitten juuri tämä energiaintensiivinen toiminta kokisi minun mielestäni kilpailukykyhaitan ja tappion

arvoisa puhemies

jonkunlaisen kuvan tästä verotulojen tasausjärjestelmästä saa kun arvioi tulevien kiinteistöjen hintakehitystä eri puolilla suomea eri kunnissa

edustaja mäkipää on siinä oikeassa että sähköyhtiöiden ei pitäisi rakentaa kohtuuttomia palkitsemisjärjestelmiä sillä sähköyhtiöiden tulokset ovat niin paljon sään ja pohjoismaisten vesivarastojen armoilla

en itse osaa laskea täällä salissa voi olla veroasiantuntijoita mitä todennäköisesti palkansaajien ostovoimalle ensi vuonna tapahtuu

sähkömarkkinat eivät muutenkaan ole aivan oikeassa asennossa

arvoisa puhemies

sähkökauppa on monelle yhtiölle tappiollista ja suuret voitot ohjautuvat vanhan vesivoiman ja ydinvoiman omistajille norjan lainsäädännön alaisen nord pool sähköpörssin ansiosta

ja jos me jatkamme tätä epämääräistä liiketoimintaa joka ei hyvän hallinnon eikä hyvän liiketoiminnan periaatteita eettisiä periaatteita noudata niin ei pidä ihmetellä jos meillä harmaa talous lisääntyy ja kansalaisten luottamus hallittu vähän

nyt kun tätä aluehallintouudistusta on kehuttu ja pidetty hyvänä niin minun mielestäni olisi kohtuullista edellyttää että uusia aluehallintouudistuksia ei aloiteta sillä nämä aluehallintouudistukset eivät ole ihan pikkuasioita

tässä verotulojen tasausjärjestelmässä jota edustaja tölli on täällä hyvin esittänyt on ehkä sellainen ongelma että se ei ole kovin kannustava

arvoisa rouva puhemies

erityinen epäkohta on myös se että pakkasilla välttämättömän sähkön lauhdetuotannon omistajat ovat käytännössä pakotettuja tappiolliseen kansalliseen hyväntekeväisyyteen

kysyisinkin edustaja tölliltä että onko teoriassa mahdollista sellainen kunta jossa kukaan ei käy töissä mutta kaikki nämä eri veromuodot kuuluvat verotulojen tasausjärjestelmään

edustaja

näihin pitkiin lupaprosesseihin aioin itsekin kiinnittää huomiota ja minusta pitäisi harkita näille lupa asioille käsittelytakuuta vähän samalla tavalla kuin ihmisten terveydenhuollossa on tämä hoitotakuu

keskustelu on pääää

eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän kannan asiaan lopun käsin

edustaja tossavainen analysoi fortumin tulosta ja fortum tekee tuloksen nimenomaan vanhalla ydinvoimalla ja vanhalla vesivoimalla

suomen kilpailukykyä tai tulonsiirtoja ei voi korjata sillä että me emme tee rakenteellisia muutoksia me emme hyväksy mitään semmoista muutosta joka näitä yksikkötyökustannuksia alentaa mutta korotamme vain veroja ja luulemme että se parantaa suomen kilpailukykyä

kissa pöydälle panoa varten esitellään päivystyksen wide

esimerkiksi ely keskuksen johtaminenhan nyt tällä hetkellä on kolmipäistä johtamista kun kullakin vastuualueella on oma johtajansa ja tällä oman toimen ohella toimivalla ylijohtajalla ei ole tietenkään otto oikeutta eikä sitä voikaan lainsäädännön näkökulmasta olla

arvoisa puhemies

voi myös ostaa erot tätä mietitä pannaan pöydälle neljäs yhdeksättä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään samoin voitaneen menetellä päivystyksen kuudennen asian osalta mänty ja antaa eduskunnan seuraava täysin se on torstaina neljäs yhdeksättä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista hallintoon vähenee

jokaisella hallituksen esityksellä pitää olla joku peruste ja minun mielestäni tämmöinen innovaatio että tuulivoimaa rakennetaan merelle on kuitenkin rakentamiskustannuksiltaan kaksi kertaa kalliimpaa kuin hallituksen esityksessä on mainittu ja se on kuitenkin semmoinen joka on hieman epäselvä miten se toimii

se suurin ongelma ei karkaa käsistä sillä että me kieltäydymme tekemästä rakenteellisia muutoksia nostamme aina verotusta koska se verotettava porukka joko lähtee itse pois tai se vie pääomansa pois

tälläkin hetkellä sähkökauppa on rakenteellisesti suurissa ongelmissa sillä on vaara että sähkökauppa vaatiessaan suuria pääomia ajautuu pikkuhiljaa muutaman suuren toimijan käsiin jolloinka se niin sanotusti kartellisoituu tai jossakin määrin monopolisoituu

mitä tälle johtajuusongelmalle voitaisiin tehdä jotta tämä ylijohtajan johtajuusasema jollakin tavalla kuitenkin paranisi ja tämä koordinaatio ja asioitten aikataulut ja muut saataisiin toimimaan niin kuin normaaliorganisaatiossa

minusta se on täysin perusteltua että se otetaan syöttötariffijärjestelmän piiriin koska tämä on kokeiluhanke josta saattaa aikanaan olla hyötyä että tiedetään kannattaako sitä yleistää

jos tätä järjestelmää ei olisi niin luulen että muuttoliike ja kaikki nämä ihmisten siirtymiset olisivat aika eri tasolla mitä ne ovat tänä päivänä

kuitenkin minun tekee edelleen mieli pohtia tätä kannustavuutta että jos tämä kiinteistövero sitten otetaan pois niin jouduttaako se omalla tavallaan niitten kuntien kehitystä joissa ei ole työtä tarjolla eikä toimeentuloa tarjolla ja omalla tavallaan toimiiko se sittenkin jollakin tavalla tehokkuuden piiskurina

sehän tarkoittaa vesialtaiden rakentamista sinne pohjois suomeen ja jos enemmistö ihmisistä siellä on sitä mieltä että se tuottaa työtä ja hyvinvointia pohjois suomeen niin silloin minun mielestäni ne kannattaa tehdä

edustaja rantakangas piti täällä hyvän puheenvuoron jossa hän kehotti hallitusta muuttamaan tämän lain siihen suuntaan mitä edustaja savola täällä esittää ja minä olen rantakankaan kanssa samaa mieltä ja varmasti edustaja suutarin kanssa voimme viedä tätä viestiä eteenpäin että näin tehtäisiin

tästä yleisestä kuntataloudesta mitä täällä edustaja kiviniemi toi esille mikä on kuntien tämänhetkinen tilanne

sehän on aika hyvä

ja minun täytyykin kiittää edellistä hallitusta pääministeri vanhasta kiviniemeä ja valtiovarainministeri kataista että he ovat talouden näkökulmasta toimineet aivan oikein

toki täytyy nyt hieman jälkiviisauteen sortua ja todeta edustaja rantakankaalle että en usko että mikään olisi estänyt edellistä hallitusta tekemästä tätä lakimuutosta ja olisikin varmaan kannattanut tähän keskittyä eikä asetustehtailuun

he säästivät kuntien taloutta mutta velkaannuttivat valtiota

ei tätä suomen tämän hetkistä kuvaa kyllä hirveästi voi kehua